arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se riippuu muun muassa ely keskusten varoista joita on jouduttu niistämään paljon se riippuu myös hallinto oikeuksien rahoituksesta ja säästöt näillä sektoreilla saattavatkin tulla pitkän päälle aika kalliiksi yrityksille ja kotitalouksille

tämä auttaa teollisuuden sopeutumista rikkipäästörajoituksiin ja sen takia tuki on hyvin tervetullut mutta valitettavasti aika vaatimaton suuruudeltaan suhteessa tarpeeseen

hallitus miettiikin ja on syytäkin miettiä lisätoimia ja yksi mahdollinen lisätoimi voisi olla rataveron ja ratamaksun alentaminen

hallinnolliset esteet kyllä jarruttavat kehitystä aika paljon mutta enemmän ehkä vähän toisaalla

meillä on uusiutuvan energian edistämisessä tukuittain erilaisia hallinnollisia esteitä

se alentaisi elinkeinoelämän logistiikkakustannuksia

tuulivoiman rakentamista tässä maassa jarruttavat muun muassa lentoesteluvat ja puolustusvoimain tutkakäytännöt

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri stubb pitäisikö hallituksen tarmon keskittyä enemmän vaikka tällaisten uusiutuvan energian edistystä jarruttavien hallinnollisten esteiden raivaamiseen kuin ympäristönormien karsimiseen

arvoisa puhemies

yrityksen toiminnan kannalta jos syntyy oikeusjuttu niin sehän takaa julkisen huomion jatkumisen tälle aktivistien esittämälle kritiikille

kannattaa toki muistaa että siellä taustalla on monta tekijää joista eivät aivan vähäisimpänä kivihiilen markkinahinnan lasku ja päästöoikeuden hinnan lasku eun päästökaupassa

arvoisa puhemies

energiapolitiikassa yhteisenä tavoitteena on ollut pitkäjänteisyys

pääministeri te otitte vahvasti kantaa edellä siihen että tällainen harkinta on syytä käydä yritysten johdossa mutta mikä on teidän arvionne

tässä paketissa me esitimme että valmisteverotuksen hiilidioksidipainotusta kasvatetaan jotta saadaan suosittua vähäpäästöisiä polttoaineita tehdään pieniä muita tarkistuksia ja metsähakkeen tuen porrastusta jatketaan alhaisempiin päästöoikeuksien hintoihin

arvoisa puhemies

perussuomalaisen puolueen esittämä rahastomalli jossa kehitysyhteistyön rahoitus perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin on kovin kiinnostava

tällä pystyttäisiin vastaamaan tähän edustaja kivirannan esittämään huoleen kivihiilen nousun kasvusta ja lisäämään kotimaisen energian kilpailukykyä

ministeri vapaavuori jos eduskunta löytää ehkä toimivamman ratkaisun kuin mitä hallitus nyt esittää niin käykö teille että tämä toimivampi ratkaisu täällä eduskunnassa sitten hyväksytään

mutta ongelmia ja väärinkäytöksiähän tuntuu olevan liki kaikessa inhimillisessä toiminnassa mukaan lukien monessa työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvässä lainsäädännössä jota täällä käsitellään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on hyvä

ongelma uusiutuvan energian edistämisessä pulpahti julkisuuteen viime kesänä ja näin valtionhallinnon näkökulmasta melko nopealla aikataululla hallitus on pystynyt löytämään siihen mainion ratkaisun

loppuhallituskausihan varattiin tulevaisuusselonteossa hyväksyttyjen linjausten toimeenpanolle ja viestinnälle ja tässä hengessä on muun muassa järjestetty yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa alueellisten tulevaisuusfoorumien sarja joka viritti keskustelua vähäpäästöisen yhteiskunnan haasteista ympäri suomea espoosta rovaniemelle

sen takia haluan aloittaa kiittämällä koko hallitusta mutta erityisesti valtiovarainministeri rinnettä jolla tässä on ollut keskeinen rooli sekä myös silloista ministeriä nykyistä kansanedustajaa ville niinistöä joka auttoi tämän ongelman julkisuuteen nostamisessa

meillähän tulli muutti verotulkintaansa niin että aika pienenkin kokoluokan uusiutuvan energian tuotanto pulpahti yhtäkkiä verotettavaksi ja se uhkasi laittaa jäihin merkittäviä investointeja kotimaisen uusituvan energian tuotantoon

koska iso osa tulevaisuusselonteossa esitellyistä linjauksista kuuluu eri ministeriöiden toimivaltaan ministeriöiden kanssa on käyty kiinteää keskustelua siitä miten kutakin linjausta voidaan viedä eteenpäin ja kaikki linjaukset on vastuutettu

esityksessä on kolme hyvää elementtiä

jos katsoo tulevaisuusselonteossa hyväksyttyjä linjauksia ja hallituksen viimeksi kuluneen vuoden toimia niin aika monessa isossa asiassa on otettu jo askelia tulevaisuusselonteossa asetettujen tavoitteiden suuntaan

ensinnäkin verottoman pientuotannon rajaa nostetaan

toiseksi kohtuullisen isojakin määriä sähköä voi tuottaa ilman että on vaaraa verotuksesta sen takia jos pienikin sähkömäärä lirahtaa valtakunnan verkkoon

historiallisen suuri uusiutuvan energian paketti vastaa tulevaisuusselonteossa esitettyjä linjauksia hyvin vahvasti samoin vihreä verouudistus joka on mittaluokassaan vailla vertailukohtaa suomen historiassa sillä pyritään edistämään vähäpäästöistä yhteiskuntaa

niin kuin edellä on todettu nyt esillä oleva esitys yle verosta on ratkaisevasti oikeudenmukaisempi kuin sekä edeltäjänsä televisiomaksu että sen korvaajaksi kaavailtu mediamaksu

toki kun tulevaisuusselonteko käsittelee hyvin pitkän aikavälin ilmasto ja energiapolitiikkaa paljon jää myös tuleville hallituskausille ja sen takia yksi tärkeä paikka tulevaisuusselonteon toimeenpanossa tulee olemaan keväällä käytävät hallitusneuvottelut

ministeri vapaavuori kuvasi sähkön nettolaskutukseen liittyvää ongelmaa jossa kuluttaja myy verkkoon sähköä kesällä kun sitä on muutenkin runsaasti tarjolla ja sitten ostaa vastaavasti talvella kun sähköstä on pulaa

viittaisin toisenlaiseen uskonnollisen vakaumuksen kysymykseen nimittäin niihin jotka eivät halua omilla rahoillaan tukea hartausohjelmien tekemistä ja lähettämistä

valtioneuvoston kanslia on koonnut näitä neuvotteluja varten listan mahdollisista toimenpiteistä joita seuraavalla hallituskaudella voitaisiin vähäpäästöisen yhteiskunnan edistämiseksi tehdä

arvoisa puhemies

niin kuin ministeri edellä kuvasi tv ja radiolupia ehdotetaan siirrettäväksi pääosin valtioneuvostolta viestintävirastolle ja tämä suunta on varmaan yleensä ottaen ihan järkevä

nyt esitetyssä yle laissa on edelleen ylen velvoitteena hartausohjelmat ja kuitenkin perustuslain uskonnonvapauden kirjaus kattaa myös vapauden olla harjoittamatta uskontoa

meillähän on nykyjärjestelmässä koko lailla erilaisia niin sanottuja nurinkurisia kannustimia joissa veronmaksajien rahoilla kannustetaan ihmisiä kuluttamaan energiaa tai tuottamaan päästöjä

jos kylmän sodan aikaan yhdysvallat tai neuvostoliitto olisi ostanut suomesta radiokanavan oman propagandansa levittämiseen niin tätä olisi varmasti pidetty yleisesti ottaen aika sopimattomana

kun erityisesti pk yritykset toivottavasti alkavat korvata sähkön ostamista ulkopuolelta sillä että ne tuottavat sitä sähköä itse uusiutuvalla energialla niin sen avulla voidaan myös leikata yritysten energiakuluja

mutta arvoisa puhemies sähkön hintahan heittelee pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla aika lailla kulloisenkin tilanteen mukaan ja silloin kun on huippukulutushetkiä niin sähkön hinta meidän teollisuudella on erittäin korkea siitä aiheutuu vakavia ongelmia ja samaan aikaan myös päästöt ovat hyvin korkealla

nyt kuitenkin kiinan valtion omistama china radio international on ilmeisesti hankkinut käsiinsä suomalaisen radiokanavan jotta voi levittää omia näkemyksiään kiinan valtion tilanteesta ja kiinalaisten asemasta

tarkka muoto ja laajuus jäävät tietysti tulevien hallitusten päätettäviksi

no kiinan valtiolla on tietysti suomen perustuslain turvaaman sananvapauden turvin täysi vapaus esittää omia näkemyksiään suomalaiseen keskusteluun mutta kun puhutaan radiotaajuuksista puhutaan rajallisesta resurssista ja silloin yhteiskunnallisella ohjauksella on tärkeä rooli

eilen elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja jyri häkämies esitti että sähkömarkkinalakia pitäisi muuttaa niin että kuluttajille annetaan vahvempia kannustimia ohjata omaa kulutustaan tämän kulloisenkin markkinatilanteen mukaan

tätä polkua on syytä jatkaa toisaalta uudisrakentamisessa pyrkiä edellistäkin energiatehokkaampaan tasoon ja toisaalta vaiheittain ulottaa normiohjaus myös korjausrakentamisen puolelle ja meidän nykyiseen rakennuskantaamme

kotimaisessa uusiutuvassa energiassa on valtavat mahdollisuudet joihin voidaan tarttua kun määrätietoisella politiikalla näin halutaan tehdä

on selvää että valtiontaloutta pitää tasapainottaa mutta eurooppalaisessa keskustelussa yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen voimmeko säästää itsemme ulos talouskriisistä riittääkö pelkkä säästäminen vai tarvitaanko enemmän myös uutta kasvua luovia elementtejä

nyt ei ole kyse niinkään ydinvoimasta kuin fennovoimasta

ensinnäkin nykyisellään meillä on hyvin vaihtelevia käytäntöjä eri puolilla suomea sen suhteen miten kunnat vaativat rakennuslupia aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien asentamisesta

nythän kehyspäätöksissä kasvukannustimia otettiin käyttöön ja meillä monilla on varmaan niihin paljon toiveita mutta on esitetty myös paljon muita toimenpiteitä joilla uutta kasvua voitaisiin luoda ja vauhdittaa

joissakin kunnissa sama paneeli jonka asentaminen sujuu ongelmitta ja ilman lupaa vaatiikin aika työlään ja kalliin hallinnollisen prosessin

erityisesti tarvitaan kasvuyrityksiä ja maailmalla on monia kiinnostavia malleja joilla kasvuyrityksiin sijoittamista on saatu vauhditettua

tällä hallituskaudellahan auto ja ajoneuvoverouudistukset ovat edesauttaneet sitä että uusien myytyjen autojen keskipäästöt ovat vähentyneet huomattavan paljon

arvoisa puhemies

fennovoima lupaa tuottaa sähköä kalliimmalla kuin useimmat tutkimuslaitokset arvioivat sähkön markkinahinnan olevan ensi vuosikymmenellä

siihen yksinkertaisin ratkaisu on muuttaa maankäyttö ja rakennuslakia niin että selvissä tapauksissa mitään rakennuslupaa ei kunta voi aurinkopaneelin asentamisesta edellyttää

ministeri räsänen on hyvin kuvannut että toiminnan tehostaminen ja byrokratian keventäminen ovat välttämättömiä jotta niukat veroeurot saadaan kohdennettua nimenomaan poliisin kenttätoimintaan

miten ministeri arvioitte

fennovoimalla ei vuosien yrittämisestä huolimattakaan ole riittävää kotimaista omistusta kasassa

oma lukunsa on tietysti kaupunkikuvallisesti arvokkaat tai kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiset kohteet mutta valtaosa tapauksista on aika selviä eikä niissä mitään tarvetta rakennusluvalle ole

kun ilahduttavasti asuntoministeri viitanen myös tätä keskustelua kuuntelee niin esitänkin ministeri viitaselle vetoomuksen että tähän ongelmaan ympäristöministeriössä puututaan ja määrätietoisesti helpotetaan aurinkoenergian edistämistä kunnissa

tarkoitus on tietysti hyvä ehkäistä väärinkäytöksiä mutta niin kuin tiedetään väärinkäytöksiä on ilmennyt luvista huolimatta ja luvat kuormittavat sekä poliisia että asiat tunnollisesti hoitavaa järjestöjen enemmistöä

meillä on professori markku wilenius laatinut riippumattoman arvioinnin siitä kuinka hyvin tulevaisuusselonteko onnistui ja sitten on myös tehty sisäinen arviointi jossa tarkastellaan tulevaisuusselontekojen kehittymistä tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri räsäseltä

näistä ja monista muista syistä suomessa on iso joukko ihmisiä jotka sinänsä suhtautuvat myönteisesti ydinvoimaan mutta sanovat fennovoiman hankkeelle hyvin selvästi ei

voitaisiinko osana näitä byrokratian keventämistalkoita harkita että esimerkiksi ruotsin mallin mukaan suomessa luovuttaisiin rahankeräysluvista ja siirryttäisiin vaikka rahankeräysilmoituksiin tai ainakin kevennettäisiin tätä lupaprosessia olennaisesti

sekä sosiaali ja terveysministeriössä että ympäristöministeriössä on jälleen kerran siellä ministeri viitasen osastolla harrastuneisuutta siihen suuntaan että tuulivoimaloille asetettaisiin kohtuuttoman tiukanoloiset melurajat

eilen julkistetun kyselyn mukaan noin kolmannes ydinvoiman kannattajista suomessa haluaa torpata fennovoiman hankkeen venäjä kytkösten takia

itse olen miettinyt että seuraavalla hallituskaudella yksi hyvä aihe pohdittavaksi tulevaisuusselonteossa voisi olla eriarvoistuminen ja yhteiskunnan sisäiset eriarvoisuudet

tässä salissa moni on aiemmin suhtautunut myönteisesti ydinvoimalahakemuksiin mutta on olosuhteiden muuttuessa tarkistanut kantaansa ja todennut että fennovoimalle kannattaa sanoa kiitos ei

on selvää että tuulivoimaloiden meluhaittoja ihmisille pitää määrätietoisesti vähentää ja ennalta ehkäistä mutta ei voi olla myöskään niin että tuulivoimalle asetetaan suhteessa kohtuuttoman tiukkoja melurajoja verrattuna kaikkeen muuhun melua aiheuttavaan toimintaan

moni varmaan pani merkille tuoreen selvityksen jonka mukaan köyhimpien lapset syntyvät kevyempinä siis jo syntyessään ovat eriarvoisessa asemassa kuin paremmin toimeentulevien lapset mikä on aika huolestuttava merkki meidän yhteiskuntamme eriarvoisuudesta

jos jokin tavallinen venäläinen yritys haluaa investoida tavalliseen suomalaiseen yritykseen siinä ei ole kerrassaan mitään ongelmaa tervetuloa mutta rosatom ei ole mikään tavallinen venäläinen yritys

se on käytössä enemmistössä yhdysvaltain osavaltioista

tanskassa sillä saatiin aurinkoenergian tuotanto vauhdikkaaseen nousuun ja sen avulla voitaisiin vauhdittaa uusiutuvan energian hajautettua pientuotantoa myös täällä meillä suomessa

arvoisa puhemies

ministerin hyvistä ponnisteluista ja valtiovarainvaliokunnan tekemistä tarpeellisista lisäyksistä huolimatta ensi vuoden talousarvion satsaukset kestävän liikenteen edistämiseen ovat riittämättömät suhteessa tarpeeseen ja yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin

rosatomin hallintoneuvoston nimittää suoraan venäjän hallitus ja presidentti